alun perinhän meillä oli tavoiteaikataulu että tämä rakennelaki olisi tullut voimaan jo tämän vuoden alussa mutta tiedämme että tämä on vaatinut joka tapauksessa hyvin mittavan valmistelutyön

tässä vaiheessa valmistelussa keskitytään ennen kaikkea siihen miten eri puolille suomea saadaan alueiden omista lähtökohdista muodostettua mahdollisimman vahvoja elinvoimaisia kuntia jotka pystyvät järjestämään nämä ihmisten palvelut

vaikka meillä asiantuntijat eri työryhmissä ovat tehneet valmistelua uutterasti ja ahkerasti kuin pienet oravat tämä on niin vaativa työ että se on vaatinut oman aikansa ennen kuin on päästy tähän päivään asti mikä on merkittävä päivä tämä päivä että kuntarakennelaki on täällä nyt lähetekeskustelussa ja näin avaa tämän koko kuntauudistukseen liittyvän lakipaketin käsittelyyn

vasta tämän jälkeen on aika pohtia sitä keinovalikoimaa miten voimme edistää sitä että myös alueilla pystytään tekemään ratkaisuja jotka edistävät sitä että rakenteita saadaan uudistettua

on tärkeää että alueen asukkaat ja päättäjät ovat sitoutuneet niihin muutoksiin ja ovat mukana niitä tekemässä ja sen johdosta nimenomaan alueellisen paikallisen vuorovaikutuksen osuus on hyvin tärkeää

syksyn aikana siis tehdään selvitykset kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta rakenteesta alueiden omista lähtökohdista käsin ja tämän jälkeen käynnistetään alueen asukkaiden päättäjien kanssa keskustelut siitä miten näitä tavoitteita voitaisiin edistää ja tämän pohjalta tullaan eduskuntaan tuomaan rakennelaki vuoden kuluttua syksyllä

arvoisa puhemies

yliopistolaki ei suinkaan ole heikentänyt koulutuksellista tasa arvoa

juuri muutama viikko sitten kanadalainen tutkimuslaitos arvioi maailmanlaajuisesti nuorten mahdollisuuksia päästä korkeakoulutukseen eri maissa ja suomi todettiin tässä maailman tasa arvoisimmaksi maaksi

tämä vuosi on ollut erittäin suurta muutoksien aikaa kaikille yliopistoille ja on tärkeää että ne kiinnittävät vakavasti huomiota omaan johtamiseensa ja siihen että nyt yliopistot ovat itse työnantajia

on tärkeää ottaa myös henkilöstöhallinnossa sellainen ote että siellä henkilöstöä kuullaan ja annetaan riittävästi tietoa näiden kaikkien muutosten keskellä

toisaalta on huomattava että ne veroperustemuutokset joita on tehty samassa yhteydessä tulevat lisäämään kunnallisveron tuottoa ja tuo arvioitu verotuottojen osuus ensi vuonna ja seuraavana vuonna vastaa suunnilleen tuota valtionosuuksien leikkauksen summaa

oli terveyspiirimalli maakuntamallia muistuttava aluekuntamalli ja peruskuntien malli

samoin jäteveron tuotto on päätetty ohjata kunnille

mutta sinänsä se hallituksen ehdotus jota hallitus olisi käsitellyt jonka itse olin rakentanut luonnollisesti muotoutui työryhmän työstä ja siitä tulleen lausuntokierroksen palautteen pohjalta sekä eri hallitusryhmien näkemyksistä

eli tältä osin tilanne ei ole aivan niin synkeä koska monet veroperustemuutokset ja verotuottolisäykset kilisevät kuntien kassaan

mutta kyllähän se on aivan keskeistä tulevaisuuden kannalta miten onnistutaan menojen kasvua kunnissa hillitsemään uudistamaan rakenteita ja palvelutapoja

muun muassa juuri tuo suuri valinnaisuuden varaan jättäminen taito ja taideaineiden kesken oli se joka huolestutti alan opettajia ja tämän osalta esityksessä oli kyllä muutos eli enemmän oli kaikille yhteistä taito ja taideaineosuutta

arvoisa puhemies

kiitos näistä kaikista mielenkiintoisista puheenvuoroista ja näkökulmista jotka osaltaan tulevat varmasti edesauttamaan aluehallinnon kehittämistä tässä maassa jatkossa

jos katsomme perustuslain lähtökohdista mitä kunnallisella itsehallinnolla tarkoitetaan sillähän tarkoitetaan nimenomaan sitä että kuntalaisten valitsemat valtuutetut käyttävät ylintä päätösvaltaa kunnassa

toisaalta kehyspäätökseen liittyy myös linjaus siitä että selvitämme mahdollisuudet vähentää kuntien velvoitteita ja joustavoittaa normeja

tätä työtä tehtiin jo viime hallituskaudella

tällä hetkellä olemme tilanteessa jossa voimme arvioida että aika monessa kunnassa todellinen päätösvalta on jo luisunut valtuustolta erilaisille ylikunnallisille kuntayhtymille ja valtuuston ainoa tehtävä on maksaa näitä laskuja

niihin jo aiemminkin totesin sen että tähän vaikuttaa koko tuo ympäristönsuojelulain ja asetuksen kokonaisuudistus joka on ympäristöministeriön valmistelussa tällä hetkellä ja siinä tavoitteena on todella keventää nyt lupa ja valvontajärjestelmää

tämä hallitus ei kunnille ole säätänyt lisävelvoitteita ja hallitusohjelman mukaan se suhtautuu hyvin pidättyväisesti lisävelvoitteisiin ja suuntaa vähintään yli puolet valtionosuutena näihin uusiin velvoitteisiin

en ole varma kenelle valtioneuvoston jäsenelle kysymys oli osoitettu mutta todellakin hallituksen kuntauudistuksen tavoitteenahan on se että kunnat muodostuisivat mahdollisimman luontaisista ihmisten päivittäisistä työssäkäyntialueista ja niillä pyrittäisiin siihen että maankäytön yhdyskuntarakenteen asumisen ja liikenteen suunnittelu voitaisiin tehdä koko alueen kannalta mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti

perustuslain näkökulmasta kunnalliseen itsehallintoon kuuluu myös se että kunnalla on oltava riittävät taloudelliset voimavarat jotta se kykenee pakollisten lakisääteisten tehtävien lisäksi ottamaan hoitaakseen myös muita tehtäviä

oma merkityksensä tulee olemaan sillä että nyt tätä suoritteiden kustannusvastaavuutta pyritään parantamaan ja tätä resurs sia ohjaamaan nimenomaan näihin tehtäviin koska siellä on eittämättä aikamoisia pullonkauloja ja pitkiä käsittelyaikoja eli tarve tähän on ilmeinen

kyllä itse katson että jos uusia velvoitteita tulee niin tärkeää on myös katsoa sitä kokonaisuutta mistä päästä voitaisiin vähentää ja nyt huomennahan meillä päättyy kuntauudistuksen lausuntokierros ja tässä yhteydessä myös kunnilta on pyydetty evästystä siihen miten kunnat haluaisivat uudistaa tehtäväkenttäänsä ja onko mahdollisesti tehtäviä joista kunnat haluaisivat luopua

tiedämme että meidän kunnistamme suurin osa on sellaisia että ne eivät kykene edes pakollisia lakisääteisiä tehtäviä hoitamaan saatikka että ne pystyisivät ottamaan muita alueen kehittämisen kannalta tarpeellisia tehtäviä hoidettavakseen

tältä osinhan lainsäädäntö ei ole muuttunut eikä ole suunnitteilla lainsäädäntömuutoksia maakunnan liiton rooliin liittyen osana aluehallintoa mutta toki jotkut menettelytavat ovat voineet muuttua

se edellyttää sitä että kunnat ovat riittävän vahvoja elinvoimaisia kotikuntia jotka kykenevät järjestämään asukkaiden palvelut ja kehittämään omia alueitaan

niin kuin edustaja pekkarinen nosti esiin muun muassa sen että keskuskaupunkien kanssa on käyty keskustelua kasvusopimuksista niin en näe millä tavalla tämä murentaisi maakuntaliittojen roolia

hallitus linjasi kesäkuussa omassa kannanotossaan että kun kuntakoko suurenee ja vahvistuu tuemme sellaisia hankkeita joissa kokeillaan uudenlaisia malleja kehittää palveluita ja hallintoa

arvoisa puhemies

hallitus on sitoutunut siihen että olemme muun muassa valmiita erilaisilla kasvua ja kehitystä tukevilla sopimuksilla tukemaan ja edistämään muun muassa sitä että kuntaliitosselvitykset lähtisivät käyntiin ja saisimme myönteisiä liitospäätöksiä nimenomaan kaupunkiseuduilla syntymään koska tiedämme että se on koko maakunnan kannalta erittäin tärkeää samoin kuin suomen kannalta että kaupunkien vetovoima säilyisi että ne kykenisivät tuottamaan uutta yritystoimintaa innovaatioita omalle alueelleen ja ylipäätään suomeen

uskon että itse asiassa kaikki tässä salissa ehkä jopa ovat samaa mieltä siitä että perusopetus on suomalaisen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kivijalka

näin ollen kunnille ollaan valmiita antamaan lisää vastuuta ja vapautta koska haemme sellaista kuntamallia missä kunnat kykenevät hyvin tuon laajenevan vastuun kantamaan

siellä lasten on tärkeä saada asuinpaikasta riippumatta ne tiedot ja taidot jotka ovat tarpeellisia tulevaisuuden jatko opinnoille ja työelämässä menestymiselle ja oman elämän rakentamiselle

silloin kun tehdään perusammattitutkintoa oppisopimusmuotoisesti niin sitä voidaan järjestää tarpeen mukaan mutta tällaisessa taloustilanteessa sen kysyntä on kyllä vähentynyt ja sen vuoksi tässä budjetissa on haluttu erityisesti nuorten oppisopimustyyppistä koulutusta tukea niin että työnantaja saa korkeamman palkkatuen koska monesti aivan nuoressa on enemmän ohjaamista myös tämän oppisopimuksen aikana ja se on monelle nuorelle kuitenkin erittäin hyvä malli

yhtä tärkeää kuin se että perusopetuksessa opitaan tulevaisuuden kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot on mielestäni se että peruskoulu tuottaa kaikille hyvän itsetunnon kannustaa käyttämään omia kykyjään ja ennen kaikkea tuo sellaisen oppimisen ilon ja motivaation joka kantaa sinne jatko opintoihin ja läpi elämän

itse en näe näitä mitenkään vastakkaisina asioina vaan se on kyllä kaikkien etu että meidän kaupunkiseutumme voivat hyvin koska siellä asuu tänä päivänä jo suurin osa suomen väestöstä ja niillä on erittäin iso rooli suomen kansantaloudessa

edustaja lehtomäki kysyi tästä ympäristöministeriön ja ely keskusten ohjausjärjestelmästä ja siihen liittyvistä näkemyseroista ja kyllähän ne hyvin vahvasti ovat tulleet nimenomaan siitä se koskee myös eräitä muita ministeriöitä että meillähän avit on rakennettu hallinnonaloittain ja siellä edelleenkin tehdään myös määrärahapuitteet hallinnonaloittain mutta elythän on eri periaatteelta rakennettu eli siellä organisaatio ei rakennu hallinnonaloittain vaan siellä on isommat toimialat ja välillä on ollut hankaluuksia yhteensovittaa näitä valtakunnallisia ministeriöiden tavoitteita ja toisaalta niitä alueilta nousevia tarpeita

tässä ei ole haluttu mennä sillä tavalla asioiden edelle koska adultahan vasta eilen teki päätöksen konkurssiin hakeutumisesta mutta jo muutaman viikon ajan on tehty valmistelutyötä yhdessä adultan kanssa sen eteen että kaikki opiskelijat jotka ovat siellä voivat jatkaa tutkintonsa loppuun

on tärkeää suunnata tulevaisuuteen katsetta ja arvioida minkä tyyppisiä tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan kisakylän muut murtavan edustanut van leer

juuri nyt iltapäivällä on näiden koulutusjärjestäjien kanssa palaveri meneillään opetusministeriössä missä suunnitellaan sitten kuka ottaa vastuulleen

heikkinen viittasi jotka asuvat kauempana tältä alueelta pyritään löytämään siitä läheltä sitten tuo järjestäjä mutta kaikkien oppisopimukset jatketaan loppuun saakka eikä kukaan jää tyhjän päälle

todellakin tämä uusi tulossopimusmuoto suunnitellaan nyt niin että se huomioi eri hallinnonalojen ohjaustarpeet ja siinä on yhteisen osuuden rinnalla mahdollisuus hallinnonalakohtaisiin tavoitteisiin eli pyritään myös entistä vahvemmin ottamaan huomioon näitä valtakunnallisia tavoitteita

on aivan totta että viime vuosina on tehty hyvin paljon työtä sen eteen että voitaisiin lisätä koulupäivään lasten liikuntaa kaiken kaikkiaan ja tässä tärkeässä roolissa ovat muun muassa välitunnit

toisaalta myös on sovittu siitä kuten täällä selonteossa kerrotaankin että edelleenkin ely keskuksille kyllä toimintamenot osoitetaan kokonaisuutena mutta toimintamenojen jakoperusteet käsitellään jatkossa ely keskusten johtoryhmässä joka on tämä kansliapäällikkökokous

on tärkeää että koulujen pihoja uudistettaisiin niin että ne mahdollistaisivat liikkumisen välitunnilla pelaamisen leikkimisen ja myös koulumatka suunniteltaisiin niin turvalliseksi että lapset voisivat muutaman kilometrin matkan liikkua pyörällä tai jalan eikä vanhempien pitäisi sen vuoksi tuoda autolla lapsia kouluun että katsotaan että matka on niin vaarallinen

siinä pyritään varmistamaan se että pystytään paremmin yhteensovittamaan näitä tavoitteita mitkä toisaalta tulevat alueilta ja sieltä kehittämistarpeista ja toisaalta näistä valtakunnallisista tavoitteista

tähän vaikuttaa luonnollisesti muun muassa se että nythän lähdetään siitä että voitaisiin joitain tehtäviä osoittaa jatkossa valtakunnallisiksi ja se vaikuttaa mahdollisesti avien määrään ja aluejakoon

niitähän on viime vuosikymmenillä vähennetty ja kuitenkin samaan aikaan myös arkiliikunta on vähentynyt ja tällä on erittäin iso kansanterveydellinen merkitys

näillä kaiken kaikkiaan tulee olemaan jatkossa vaikutuksia siihen millä tavalla tuo organisaatio kaiken kaikkiaan rakentuisi ja erityisesti nimenomaan tiettyjen valtakunnallisten tehtävien keskittämisellä varmasti on vaikutuksia

välttämättä se ei tarkoita sitä että henkilöt itse siirtyisivät ikään kuin paikkakuntien välillä mutta tietyt tehtävät organisoitaisiin ikään kuin yhteisesti valtakunnallisesti hoidettaviksi ja pystyttäisiin näin vastaamaan näihin erityistarpeisiin ja varmistamaan asiantuntemus

mutta tällä pyrittäisiin siihen että käyntiasiointi jatkossakin olisi mahdollista kohtuuetäisyydellä mahdollisimman suurelle osalle väestöstä

sinänsä ed

tuossa esityksessä jonka olin valmistellut olisi valinnaisuutta lisätty neljällä vuosiviikkotunnilla eli käytännössä yksi tunti lisää neljänä kouluvuonna

toisaalta monesti valtionhallinnon asiat ovat niin monimutkaisia että ne edellyttävät sitä henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa eli samalla kun kehitetään näitä uusia asiointimahdollisuuksia käyntiasioinnista on pidettävä myös huolta

nyt nähdään että tällä hetkellä tuota liikkumavaraa on liian vähän

sinänsä on tarpeellista että jonkin verran on myös siellä koulutasolla tätä liikkumavaraa että muun muassa musiikkiluokkia ja tämän tyyppisiä painotuksia voidaan toteuttaa joita pidetään hyvin tärkeinä ja arvostetaan

sehän vaikuttaa myös aluehallintoon siltä osin että aluehallinnossa on jo nyt tämä aluehallinnon yhteinen tietohallinto ja se tulee osittain siirtymään osaksi näitä toimialariippumattomia tehtäviä ja tältä osin lainsäädäntövalmistelu on nyt meneillään

sinänsä en pidä perusteltuna sitä että pelkästään taito ja taideaineiden osiolta tehtäisiin muutoksia koska aina näiden tuntimäärän lisääminen joka tapauksessa vaikuttaa kaikkiin muihin oppiaineisiin vähentävästi eli se vaikuttaa koko tuntijakokehikkoon ja ellemme nosta minimituntimäärää niin liikkumavaraa ei myöskään kovin paljon tuolla tuntijakotaulukon sisällä ole

arvoisa puhemies

hallitus on päätynyt siihen että tästä perustettaisiin valtion erityisvirasto johon siirtyisivät valtion toimialariippumattomat ict tehtävät ja tavoitteena on että se ensi vuoden alusta tulisi voimaan

täällä perättiin sitä millaisia vaikutuksia kuntaliitoksella on saatavissa ja nimenomaan tätä työtähän tuossa kuntaliitosselvityksen yhteydessä pitää käydä läpi

tänään viimeksi asetin selvittäjät oulun seudulle jossa myös edustaja töllin kotikunta tyrnävä on mukana tässä selvityksessä ja he olivat siinä yhteisesti kuntien kanssa pyytämässä alueelle selvittäjää jotta voivat käydä näitä kysymyksiä läpi ja se on erinomainen asia

arvoisa puhemies

peltonen itse kuului kesällä valmistelema raportti todella sai lausuntokierroksella paljon myös kritiikkiä ja tuo lausuntokierroksen palaute oli luonnollisesti huomioon otettu ja sen pohjalta muokattu esitystä

ymmärrän hyvin sen että perussuomalaisten ryhmänjohtaja lindström perää sitä että nyt pitäisi saada tähän vauhtia ja pitäisi saada päätöksiä hallituksen puolelta mutta on huomattava kuitenkin se että me haluamme että kunnat ovat vahvasti mukana toteuttamassa tätä

me pystymme antamaan raamilainsäädännöt joiden mukaan kuntien on toimittava mutta kuitenkin se toteutus tehdään siellä paikallisesti ja sen johdosta tämä vie aikaa

peltonen esittää että tämä olisi ajanut kunnat eriarvoiseen asemaan koska niillä ei ole samanlaista mahdollisuutta tarjota lapsille opetusta mielestäni ei ole oikea tapa lähestyä perusopetusta

tässä koko oppositio omassa välikysymyksessään kritisoi sitä että kunnilta pyydetään lausuntoja mutta se on oikeastaan se tapa miten saamme kuntien näkemykset joka vaiheessa tätä prosessia mahdollisimman hyvin huomioon otetuiksi

itse pidän hyvin tärkeänä sitä että lapsilla asuinpaikasta riippumatta on mahdollisuus saada tasa arvoinen hyvälaatuinen perusopetus ja että lapset ja vanhemmat voivat luottaa siihen että omasta lähikoulusta saa maailman parasta opetusta

parhaillaan lainsäädäntöjä on siellä kunnissa taas arvioitavana ja sen pohjalta kun hallitus saa ne kuntien kannanotot pystymme sitten tekemään tarvittavat muutokset ja annamme nuo lainsäädännöt eduskuntaan

tämän varaan haluan suomalaista perusopetusta myös jatkossa rakentaa

eli tänä vuonna tänne ovat tulossa sekä tuo valtionosuuslainsäädännön uudistus kuntalain kokonaisuudistus sosiaali ja terveydenhuollon uudistus että tuo kuntarakenteen täydentämistä koskeva lainsäädäntö muun muassa jotka koskevat kuntia

itse pidän hyvänä sitä että kaikilla on tietty perustaso tietyt tiedot ja taidot oppiaineet joita opiskellaan mutta sen lisäksi on hyvä että voi myös oman mielenkiintonsa mukaan jonkin verran valita varsinkin yläkouluvaiheessa niitä aineita joihin erityisesti haluaa paneutua ja keskittyä

itse katson että jokaisella lapsella on tiettyjä vahvuuksia joissa on opettajan pystyttävä häntä kannustamaan eteenpäin ja rohkaisemaan eteenpäin antamaan vaativampia tehtäviä mutta kaikilla myös lahjakkailla oppilailla on niitä puolia joissa on enemmän tuen tarvetta ja tässä opettajan rooli on erittäin tärkeä että pystyy tunnistamaan antamaan tukea ja rohkaisemaan oikeassa vaiheessa

tämän johdosta on hyvin tärkeätä että opetusryhmät eivät ole liian suuria vaan että opettajalla on riittävästi aikaa kaikille oppilaille ja tätähän hallitus on erityisrahoituksella ollut varmistamassa viime vuosien aikana ja tulee jatkamaan myös ensi vuonna tämä kysymys on tällä kertaa loppuunkäsitelty tytön seuraavia

suomessa on hyvin tärkeä lähtökohta ja arvo se että täällä on uskonnonvapaus ja siihenhän perustuu myös tuo eduskunnan säätämä laki ja perustuslakivaliokunnan lausunto ja mietintö siitä eli suomessa jokaisella täytyy olla mahdollisuus harjoittaa omaa uskontoaan mutta ketään ei saa velvoittaa harjoittamaan toisen uskontoa

suomessa kristillinen perinne on tärkeä osa yhteiskuntaa ja myös joulun viettoa mutta vanhemmille on hyvissä ajoin myös kerrottava siitä jos koulussa on kristillisiä joulujuhlia esimerkiksi niin että he voivat ottaa kantaa siihen osallistuvatko heidän lapsensa

itse katson että maalais tai kaupunkilaisjärjellä näissä kysymyksissä voidaan kyllä menetellä aivan hyvin ja yhdessä kotien kanssa toimimalla

kristillisistä jouluperinteistä ei ole missään nimessä syytä luopua mutta näistä on vain tiedotettava vanhemmille hyvissä ajoin ja kerrottava että tällaiset ovat tulossa jotta he voivat ottaa kantaa siihen ovatko heidän lapsensa mukana osallistumassa tai esiintymässä

opetushallitus on laatinut tästä ohjeet kouluille nimenomaan tästä lähtökohdasta että jokaisella on suomessa mahdollisuus harjoittaa omaa uskontoaan mutta ketään ei voi velvoittaa harjoittamaan toisten uskontoa

jos arvioimme suomalaisia yliopistoja tässä kansainvälisessä viitekehyksessä mihin ed

söderman viittasi niin on todellakin näin että on muutama asia missä emme niin hyvin kansainvälisessä vertailussa pärjää ja yksi on juuri tämä opettajaopiskelija suhde joka on meillä tavattoman huono

meillä on liian suuria ryhmiä opettajilla ohjattavanaan ja jatkossa tämä tulee olemaan yksi tulosohjauksen peruste jota seurataan yliopistoissa erityisesti

ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen ei ole mitään syytä hidastella finanssikriisiin vedoten vaan mitä aiemmin nämä toimet tehdään sitä edullisemmin tästä voidaan selvitä

juuri tammikuun lopussa valmistui korkeakoulujen uusi kansainvälistymisstrategia missä on linjattu tulevaisuutta tämän osalta ja tiedän että jo nyt eräät yliopistot julistavat professuurinsa kansainväliseen hakuun ja pyrkivät näin rekrytoimaan myös kansainvälisesti tieteentekijöitä ja jatkossa myös meidän omissa laatukriteereissämme rahoituksen perusteena tulee olemaan kansainvälinen liikkuvuus

siinä mielessä tämä ilmastopoliittinen selonteko ja strategia on hyvin realistinen ja tässä on aivan oikeansuuntaisia toimenpiteitä

on hyvä että tähän on nyt perustettu erillinen toimikunta joka tuo nopeasti näitä energiatehokkuuteen liittyviä kustannustehokkaita toimia esiin

sinänsä kun täällä monessa puheenvuoroissa tuotiin esiin nämä väitteet että sivistysyliopisto olisi nyt jollakin tavalla uhattuna että tämä uusi laki eriarvoistaisi tieteitä tai alueita keskenään niin en ollenkaan ymmärrä mihin ne perustuvat tässä laissa koska nythän meillä on tavoitteena nimenomaan se että yliopistot itse tänä vuonna tekevät omaa strategiaansa missä ne entistä enemmän etsivät omia painopistealueitaan

erikoista on tämä että oppositio hyvin voimakkaasti erityisesti sdp nyt haluaa tätä windfall veroasiaa pitää esillä samaan aikaan kun te voimakkaasti ajatte näitä vihreitä sertifikaatteja joilla on aivan samanlainen windfall vaikutus

kokoomus on suhtautunut hyvin kriittisesti ja penseästi siihen että windfalleihin puututtaisiin verotuksen keinoin koska epäilemme että se johtaisi siihen että nämä siirtyisivät kuluttajahintoihin ja tulisivat kuluttajien maksettaviksi

mitkä ovat ne tutkimuksen ja opetuksen painopisteet minne mikäkin yliopisto tulevaisuudessa tulee enemmän suuntautumaan miten saisimme näillä samoilla resursseilla tulevaisuudessa laadukkaampaa vaikuttavampaa tutkimusta ja opetusta

syksyllä kun saamme yliopistojen omat esitykset tulemme käymään kyllä ne myös kansallisesti läpi opetusministeriön taholta sen varmistamiseksi että kaikki tarpeelliset tutkimuksen tieteen ja koulutuksen alat tulee jatkossakin katettua erityisesti pienet tieteenalat joita löytyy muun muassa humanistisista tieteistä

mutta nämä rahoitusmallit joita nyt on kaavailtu ja tässä laissa esitetty eivät millään tavalla eriarvoista yliopistoja alueellisesti tai tieteenaloittain koska jatkossakin kaikille yliopistoille perusrahoitus on valtion puolesta taattu

kaksi kolmasosaa suunnilleen tänä päivänä tulee suoraan valtion budjettirahoituksena yliopistojen rahoituksesta ja näin se tulee olemaan jatkossakin lisättynä sillä että jatkossa tämä tulee indeksin mukaisesti nousemaan vuosittain aivan kuten muun muassa sdp omassa lausunnossaan toivoikin ja juuri tämän mukaisesti olemme rakentaneet yliopistoille oman indeksin joka vastaa yliopistojen omaa kustannusjakoa

tähän astihan yliopistot ovat voineet yksittäisiin tutkimushankkeisiin tai professuureihin kerätä rahoitusta ulkoa mutta nyt se on mahdollista siihen omaan pääomaan ja tämän tuottoja voidaan sitten käyttää yliopiston haluamalla tavalla tutkimuksen tai opetuksen hyväksi

tämä aikataulukysymys

nythän tuo varainkeruu on vasta käynnistynyt muutamia viikkoja sitten ja tässä on kaksi vuotta nyt yliopistoilla aikaa sitten tuota puolta viedä eteenpäin